täällä eräs edustaja ehdotti että ei ollenkaan valtio antaisi rahaa ja osa kuntalaisistakin on sitä mieltä ettei ollenkaan rahaa

tämä annettavien tietojen saantioikeuden rajaaminen sekin tehtiin

joko niin tai sitten jos valtio antaa rahaa niin kuin meidän valiokuntamme on vaatinut monta kertaa että pitää antaa lisää rahaa niin sillä ehdolla vain ja ainoastaan että myöskin katsotaan ja varmistetaan että sitä osaamista kunnissa on

kaikki on sillä tavalla että tätä ei kannata hylätä

se on tosi korkea vaatimus mutta aika lähelle varmaan päästään siihen

on aivan turha antaa kunnille rahaa jos ei ensin varmisteta että kunnissa on osaamista korjata nämä ongelmat kuntoon ja tämmöiseen onkin nyt haluttu yhden kerran sitä käytettiin viime keväänä ja toivon että tätä käytäntöä jatketaan jatkossakin

sen sijaan ihan tämmöiset vapaaehtoiset taito ja taideaineet taiteen perusopetuskerho ja iltapäivätoiminta mitkä nyt ovat tässä muodossa olemassa ovat nyt toimivia eikä se eheytetyllä koulupäivällä muuksi muutu vaan pahenee

puhemies

meidän asenteemme pieniin vikoihin on vääränlainen

vielä

tätä tehtiin todella kauan kuin iisakin kirkkoa ja tämä lähtökohta tässä esityksessä on aivan sama kuin se mitä te oppositiossa esitätte

tämän kaiken osaamisen tason nousun meidän päättäjienkin keskuudessa on saanut aikaan muun muassa entinen asuntoministeri jan vapaavuori joka pisti pystyyn hometalkoot

tämä on se viimesijainen juttu mitä sitten tarvitaan kun nykylainsäädäntö siihen ei anna mahdollisuutta

toivon hartaasti että uusi asuntoministeri ja ympäristöministeri laittaisivat tämän hankkeen myös jatkokaudelle

ammatillinen koulutus on nostanut vetovoimaisuuttaan todella runsaasti

tieteen taiteen ja opetuksen vapaus ei ole millään lailla riippuvainen siitä mikä on se työsuhteen muoto onko se virka vai työsuhde ei se siihen liity päinvastoin

kun sen työelämälähtöisyyttä ja yhteistyötä alueen elinkeinoelämän kanssa on lisätty niin myöskin se on vähentänyt näitä keskeyttämismääriä ja osoittautunut erittäin hyväksi

tässä valiokunnan mietinnössä mainitaan nyt myös ammattistartti ja voin todeta että sen vakinaistaminen on nyt meidän valiokunnassamme parasta aikaa käsittelyssä ja käynnissä

arvoisa puhemies

sivistysvaliokunnan mietintöön liittyi koulutusvientiä koskeva lausumaesitys ja koulutusviennistä onkin täällä paljon keskusteltu mutta se on kyllä mahdoton keskustelu siinä mielessä että aina vedetään lukukausimaksut tähän mukaan

ja sitten siinä on vielä tällaisia eroavaisuuksia valiokunta hyvin tarkkaan näihin perehtyi että jos on määräaikainen työsuhde niin se helposti laukeaa pysyväisluonteiseksi ja se tavoite on että pätkätyöstä pitää päästä eroon

mutta sitten yllättäen iski lama päälle ja se oli myöskin yksi syy siihen minkä takia on valiokunnassa käytetty paljon aikaa tämän hallituksen esityksen pohtimiseen

kuten edustaja haapanenkin tässä äsken totesi niin lukukausimaksut ja tämä ovat kaksi eri juttua ja asiaa ja sen takia se valiokunnan lausumaehdotus olikin hyvin tarkkaan kirjoitettu ettei siitä sitten saisi sitä kuvaa että tähän meidän normaaliin hakujärjestelmään tulisi osalle porukasta opiskelijoista hakijoista lukukausimaksuja koska silloin se tilanne menee aivan mahdottomaksi

minua henkilökohtaisesti vaivaa se asia kun joskus sanotaan että jos olet erityisluokalla niin saat leiman otsaasi

jos kuvitellaan sitä tilannetta vielä eteenpäin niin voisi jopa käydä niin että yliopisto tai korkeakoulu ottaakin opiskelijoikseen vain eueta maiden ulkopuolisia ja jättää omat sitten rannalle tyystin

on tullut asiantuntijakuulemisessakin paljon sellaisia lausuntoja joissa sanotaan että erityisoppilailla on oikeus erityisopetukseen sitä oikeutta ei saa kyseenalaistaa

on ollut myöskin tarinoita siitä kun oppilas on päässyt erityisluokalle miten ensimmäisen kerran elämässään hän on ymmärtänyt asioita oppinut oikeasti jotain ja ensimmäisen kerran elämässään saanut kavereita

tilauskoulutus on tutkintoon johtavaan koulutukseen tarkoitettu väline

sen pitää olla ehdottomasti erillään siis tästä meidän omasta järjestelmästämme hakujärjestelmästämme ja silloin se ei uhkaa tätä meidän systeemiämme

mutta ongelma tässä on nyt se että kun ammattikorkeakouluesimerkki täällä suomessa haluaisi myydä koulutusta eu maiden ulkopuolelle esimerkiksi aasiaan niin se ei voi sitä tehdä jos aasian puolelta tuleva taho ottaa oman maan rajojen sisäpuolella opiskelijoilta lukukausimaksua

mitä tulee luokkakokoon koulun kokoon niin tilanne on silloin oppilaan kannalta hyvä jos hänellä jossain vaiheessa mieluummin opintojen alkuvaiheessa jo on ollut mahdollisuus opiskella tai olla koululainen pienessä ryhmässä

tämä tuntuu varsin oudolta asialta ja se oli myöskin yllätys meille valiokunnalle kun nyt jälkeenpäin tästä asiasta havaittiin että tämmöinen tulkinta on opetus ja kulttuuriministeriöllä

varmasti pienellä lainmuutoksella tähän voidaan tehdä korjaus koska kun nyt on peräänkuulutettu niitä uusia nokioita ja muita ja vienti on supistunut ja muutenkin näin tapahtunut niin koulutuksen osalta kun koko maailma tietää meidän koulutuksemme ja arvostaa sitä meillä on tässä tuhannen taalan paikka käyttää nyt tämä tilanne hyväksemme

siksi halusimme että salassapitosäännökset tulevat nyt ensimmäiseksi voimaan jo heti elokuun alussa sillä ne ovat irti tavallaan näistä muista pykälistä

muut pykälät ovat kiinni näissä opetussuunnitelmissa joitten valmisteluun menee vähän aikaa mutta nämä salassapitosäännöt ja oppilashuoltoasiat voidaan jo heti ottaa käyttöön ja siinä tulee jo iso apu kentälle

olemme myöskin uuden opetusministerin kanssa tästä puhuneet ja varmasti tämä asia etenee tavalla tai toisella nopeasti ja rivakasti

valiokunta halusi ottaa sanan ensisijainen pois silloin kun puhutaan erityisen tuen oppilaan sijoittamispaikasta koska me halusimme että kaikki tukimuodot ovat samanarvoisia

lähtökohta ei ole laittaa sitä lasta johonkin jonkun järjestelmän näkövinkkelistä vaan pitää katsoa oppilaan näkövinkkelistä mikä paikka hänelle parhaiten sopii

lisäksi halusimme vielä selventää sitä että erityisen tuen päätös voidaan tehdä myös esi tai perusopetuksen aikana

tässä hallituksen esityksessä oli että ennen esi tai perusopetuksen alkamista voidaan tehdä suoraan erityisen tuen päätös ilman pedagogista selvitystä ja tehostetun tuen antamista

on tilanteita esimerkiksi onnettomuudet ja muut joitten johdosta oppilas tarvitsee sen erityisen tuen heti ilman tehostettua tukea ja tämä vain selvensi tätä asiaa

sitä kiristettiin sitä asiaa ja kun hallituksen esityksen perusteluissa ei tätä lainkaan käsitellä niin valiokunta vähän linjasi että tällaisia henkilöitä voivat olla rehtori tai koulunjohtaja luokanvalvoja tai oppilaan opettaja kouluterveydenhoitaja erityisopettaja oppilaan kanssa työskentelevä koulunkäyntiavustaja koulupsykologi koulukuraattori ja yläluokilla myös opinto ohjaaja tarvittaessa koulun lääkäri lastensuojelun sosiaalityöntekijä

tärkeänä pidettiin kentällä myöskin sitä että tulisi valmiit lomakkeet oppimissuunnitelman ja hojksin eli henkilökohtaisen suunnitelman laatimista varten sen vuoksi että tällä hetkellä kelpo kunnissa on joka kunta tehnyt omat kaavakkeensa lomakkeensa

arvoisa puhemies

ja koska käytännöt vaihtelevat niin paljon niin ihan oppilaan edun ja yhdenvertaisuuden ja tulkinnan kannalta on tärkeää että opetushallitus tekee lomakkeet valmiiksi jotta sitten kun oppilas vaihtaa paikkakuntaa ja se tieto seuraa sitä oppilasta niin tulkinnat siitä oppilaan tilanteesta olisivat mahdollisimman oikeat

minäkin kiitän tästä hienosta monipuolisesta keskustelusta ja tätähän voisi jatkaa vaikka kuinka pitkään ja kauan tämä asia on niin tärkeä ja ajankohtainen mutta täytyy tehdä se toisella kerralla

täällä on paljon puhuttu tasa arvosta ja mielestäni tasa arvo on sellainen joka lähtee yksilöllisyyden tunnistamisesta ja tunnustamisesta

arvoisa puhemies

tässä esityksessä ehdotetaan muutettavaksi opintotukilakia

siinä ehdotetaan pidennettäväksi opintorahan ja asumislisän vapaaehtoisen palauttamisen määräaikaa kahdella kuukaudella toukokuun loppuun asti

me ymmärrämme tasa arvoa myöskin sillä tavalla että kannustamme niitä oppilaita joilla on vaikeuksia oppimisessa erityisen runsaasti ja siinä suomi on vahva ja niin sen pitää jatkossakin olla

valiokunta piti tätä muutosta erittäin tärkeänä koska se helpottaa useiden tuhansien opiskelijoiden tilannetta joka vuosi

muutos parantaa opiskelijan mahdollisuuksia seurata tulojaan ja hän kykenee palauttamaan liikaa maksetun tuen ihan vapaaehtoisesti määräaikaan mennessä helpommin kun sitä määräaikaa nyt on pidennetty

se on heidän oikeutensa

varmasti se on yksi selittävä tekijä siinä miksi me olemme peruskoulussa maailmalla maailman parhaita

oppilas viihtyy koulussa kun hän kokee onnistumisen elämyksiä

niitä onnistumisen elämyksiä pitää suoda jokaiselle ja minä uskon vahvasti siihen että kun voimme muuttaa opetusmenetelmiä ja kun me saamme uutta teknologiaa enemmän hyödynnettyä oppimisessa ja opetuksessa niin myöskin tämä lahjakkaiden problematiikka helpottuu suuresti

kiitos omasta puolestani teille kaikille ja edustaja lipposelle ja opetusministeri kiurulle

toinen muutos mitä tässä on esitetty on se että kun kaksiportainen tutkintorakenne on meillä olemassa niin se huomioidaan tulovalvonnassa ja tuen tarkistamisessa siten että valvonnassa enimmäistukiajassa valmistumisena pidetään vasta maisteriksi valmistumista kun kyseessä on yliopistossa suoritettu tutkinto

mutta miten sitä sitten kehitetään tulevaisuudessa se on ollut myöskin tämän hallituksen yksi painopisteasia ja hyvin on tässä asiassa edistytty

mutta kyllä saa olla todella huolissaan suomen kansa ja suomen koululaitos jos keskustasta tulee hallitukseen kumppani siitä syystä että kun ei koulutukseen näytetä haluavan panostaa yhtään mitään ei osata arvostaa sitä niin mistä se meidän kasvu tulee

valiokunta muutti yhtä pykälää siten että haluttiin säilyttää lukiokoulutuksen osalta opintotuen myönnettävyys kesä heinä ja elokuun ajaltakin siten että säännös lukio opintoihin myönnettävän opintotuen enimmäismäärästä yhdeksäksi kuukaudeksi säilytettiin edelleenkin mutta että ei haluttu rajata näitä myöntämiskuukausia pois kesältä

tässä juupaseipäs keskustelussa ei paljoa pitemmälle päästä ja siksi haluankin toimia tässä kiistassa välittävänä enkelinä ja toistaa sen mikä tässä voisi olla ratkaisuna

valiokunta piti tätä mahdollista kesärajoitusta epäoikeudenmukaisena

toisaalta puhutaan että lukukausimaksut toisivat lisää rahaa suomeen ja koetaan että se olisi oikeudenmukaista

se olisi asettanut toisen asteen opiskelijat keskenään eriarvoiseen asemaan koska ammatillisessa koulutuksessa opiskelijoilla on mahdollisuus kesäopintoihin ja opintotukeen mutta lukiokoulutuksessa tätä ei olisi

tällainen kaavamainen kesäkuukausien poissulkeminen olisi siis ollut erittäin epäoikeudenmukaista ja siksi halusimme säilyttää tämän muotoilun tässä uudessa esityksessä nykyisen muotoisena

valiokunta myöskin korosti että opintotukijärjestelmää pitää kehittää edelleenkin

niin jos ehdotus on sitovan direktiivin vastainen voidaanko sitä silloin hyväksyä

me joudumme myöskin leikkaamaan terveydenhuollosta sosiaalihuollosta kaikesta muustakin mutta se miten se tehdään mistä se otetaan se leikkaus se on se juttu

laki sanoo pykälässä oikein että tämä tilauskoulutus ei saa heikentää eikä vaarantaa tätä meidän normaalia opiskelujärjestelmäämme

tämä ammattikorkeakoululaki on laki jota on kauan odotettu ja kaivattu kentällä

kukaan ei ole väittänyt että kansalaisaloitteen pitää olla täydellinen mutta kun siitä valmistellaan uutta lakia mietintöä tänne niin tämän pitää olla täydellinen siinä pitää kaiken olla kohdillaan

niistä asioista valiokunta keskusteli paljon ja hartaasti ja niistä on myöskin kirjoitettu mietintöön osia

meidän koko koulutusjärjestelmämme pitää tuottaa laadukkaita tehokkaita ja vaikuttavuutta edistäviä koulutuspalveluja

minua vähän harmittaa se että te nyt kyttäätte ja odotatte että me teemme sen likaisen työn täällä jolloin te sitten ajattelette että te saatte laittaa vähän paremmaksi ensi kaudella

ongelma tässä vain on se että opetusministeriö tulkitsee että jos oppilaitos täällä halua tuottaa palveluja ulkomaalaisille ulkomailta halutaan ostaa näitä palveluja ja jos se ulkomailla oleva maksajataho itse kerää lukukausimaksuja niin sitten katsotaan että se ei sopisi meille

tämä mietintö oli yksimielinen

koulutusvastuut ja tehtävät kerrotaan toimiluvissa jotka uudistetaan

minun mielestäni sitä lakia pitäisi vähän muuttaa niin että se maksajataho joka maksaa meille itse voisi siellä omassa maassaan sen maan käytännön mukaan kerätä niitä lukukausimaksuja

ammattikorkeakoulut ovat elinkelpoisia ja vahvoja vain silloin kun ne ovat laadukkaita ja täyttävät tehtävänsä elinkeinoelämän tarpeita vastaavasti

olemme olleet erityisen tarkkoja siitä että molempia osapuolia on kuultu ihan balanssissa koska me tiesimme että meitä katsotaan

tämä koko hallituksen esitys näyttää varsin ongelmattomalta ja uskon että tämä varsin nopeasti saadaan valiokunnassa kevään aikana hoidettua niin että näihin toimilupauudistuksiin mahdollisimman nopeasti päästään

ja hyvät ihmiset hyvät kollegat se mikä tässä nyt on parasta kun täällä on puhuttu kehitysyhteistyöstä on se että tilauskoulutusta voidaan toteuttaa myös osana kehitysyhteistyötä

on tärkeää että ne rahat täsmäkohdennetaan jotta niillä olisi mahdollisimman suuri vaikutus tähän tilanteeseen mikä meillä on

arvoisa puhemies

se miten minä sen tekisin olisi että laittaisin lukioita keskenään enemmän yhteisen hallinnon alle

nuorten työttömyys on yhteiskunnallinen suuri ongelma missä tahansa maassa ja siihen me olemme satsanneet rahaa

mutta europan komissio on sanonut että se ei käy se on komission vastaista ja sitä ei voida silloin tehdä

laittaisin lukioita ja korkeakouluja lähempään kanssakäymiseen yhteistyöhön keskenään jolloin kokonaisopiskeluaika lyhenee ja jolloin opiskelu tehostuu ja se auttaa myös opiskelijoita

meidän omat opiskelijamme suomessa voisivat olla ja me voisimme olla tyytyväisiä että saisimme myöskin kerättyä rahaa ja saisimme edistettyä tätä koulutusvientiä

sen sijaan meillä on hallituksen esitys jossa teleoperaattorit televisioyhtiöt ja tekijänoikeuksien yhteishallinnointijärjestöt ovat itse keskenään ratkaisseet tämän ja sopimuslisenssisäännös olisi se tapa millä tämä asia sitten hoidetaan

otetaan tämä asia vakavaan harkintaan

tässä on olemassa keinoja kuinka tämä voitaisiin tehdä ja sitä haluan peräänkuuluttaa että minulla on ehkä vähän erilaiset keinovalikoimat tähän summaan kuin muilla

arvoisa puhemies